hallituksen asettama tavoite on valtakunnallinen mutta juuri kuntien toimijat kohtaavat suurimman syrjäytymisuhan alla olevat nuoret

arvoisa herra puhemies

uutta työtä syntyy cleantechiin biometsätalouteen puurakentamiseen kaivosalalle samoin kuin teknologiateollisuuteen ja nämä ovat semmoisia asioita että näitä pitää vahvasti ja voimalla viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

sanoin edustaja lohelle että laiha lohtu on se rovaniemeläisenä alleviivaan rovaniemeläisenä että tämä yhtiön kotipaikka tulee rovaniemelle

on tunnustettava että valtiovallan voimat ja keinot ovat tässä asiassa rajalliset mutta haastoin siellä myös alueen yrittäjiä ojentamaan auttavan kätensä näille nuorille ja uskon että tästä tulee hyvä kokonaisuus

velkaneuvojat ovat tehneet selvitystä siitä mikä on näitten velkojen ongelman perimmäinen syy ja kyllähän se on yleinen taitamattomuus taloudenhallinnassa

en vähätellyt tätä kysymystä

luonnollisesti toivon että näin ei ole vaikka näin pahoin pelkään

se on ollut varmasti meillä itse kukasellakin pitkään mielessä ja se on koettu epäoikeudenmukaiseksi ja nyt se poistuu mikä on hyvä asia

tuo sosiaalinen luototus on sikäli ongelmallinen että se on monissa kaupungeissa otettu käyttöön mutta sitä ei puolestaan markkinoida eli ihmiset eivät ole siitä tietoisia kun taas näiden pikavippien markkinointi on hyvinkin aggressiivista kuten täällä on kuultu

äsken käytiin siitä ministeri kyllösen toimesta debattia ja täytyy sanoa että oli huojentavaa kuulla että kaukosen silta on nyt suunnittelurahan kohteena ja se mahdollisesti käynnistyy vielä tällä hallituskaudella

herra puhemies

rikkidirektiivin osalta toivon tätä kompensaatiota teollisuudelle niin että sitä aidosti etsitään koska se on todellinen kysymys meidän perämerenkaaren yrityksille niin metsä botnian stora enson kuin outokummun osalta

näen epäkohtana sen ettei rekisteröidyssä parisuhteessa elävä voi esimerkiksi automaattisesti ottaa kumppaninsa sukunimeä eikä pariskunnalla ole oikeutta hakea yhdessä adoptiovanhemmuutta

moni tuntuu sekoittavan avioliiton ja kirkkovihkimisen keskenään

haluan kuitenkin korostaa sitä että lakialoite ei puutu millään tavalla kirkollisiin toimituksiin vaan kyse on kahden ihmisen välisen juridisen sopimuksen saattamisesta tasa arvoiseen asemaan niiden sopimusten kanssa joita enemmistö kansalaisista solmii keskenään

toivon että tämä saa arvokkaan käsittelyn ja otetaan sille kuuluvalla vakavuudella huomioon tuolla käsittelyssä

arvoisa herra puhemies

mistä sitten saadaan uutta kysyntää

olisin myös toivonut että ministeri orpo ei olisi poistunut ja olisin pyytänyt häntä hetkeksi miettimään mitkä vaikutukset työttömyydellä on tavallisen ihmisen ja hänen lähipiirinsä arkeen

suomi ei voi pitää yllä korkeaa elintasoa muutoin kuin tekemällä korkeaan osaamiseen perustuvia lähtökohtaisesti kalliita tuotteita

kyllä minusta tässä välikysymyksen ajoituksessa ja asetannassa reki on mennyt hevosen edelle eli päätöksiä tästä asiasta ei ole tehty mutta sinänsä niin kuin lapintiekin sanoi tärkeä asia diskuteerata niin kuin meillä päin sanotaan

sen vuoksi on minusta ihmeellistä että hallitus on laiminlyönyt täysin työllisyyden hoidon

no kuten tiedämme kotihoidon tuki on kunnille usein edullisempi vaihtoehto kuin päivähoito ja useat kunnat myös kannustavat vanhempia tähän lasten kotihoitoon maksamalla näitä kuntalisiä

myös nuoret on jätetty tyhjän päälle kun nuorisotakuu ajettiin alas

haluaisinkin oikeastaan kiinnittää ministerin huomiota siihen että näistä lisistä on muodostumassa riski perheiden tasa arvolle

miksi yhdistysten palkkatukityöllistämistä tullaan rajaamaan

kolmannen sektorin tulisi olla tasa arvoinen ihmisten hyvinvointipalveluiden tuottaja

niitä pystyvät maksamaan semmoiset kunnat jotka ovat tyypillisesti suuria muuttovoittoisia kuntia joissa on paljon pieniä lapsia hyvä työllisyystilanne ja pieni veroprosentti ja näiden kuntalisien pääasiallisena tarkoituksena onkin monessa kunnassa päivähoitoon kohdistuvan paineen hillitseminen

ensinnäkin tulisi toteuttaa rakennepaketti jatkaa talouskasvun edellytysten vahvistamista jakaa sopeutus useammalle vuodelle ja koota toimet mahdollisimman etupainotteiseksi uskottavaksi keskipitkän aikavälin ohjelmaksi

nämä taloudelliset kysymykset eivät mielestäni kuitenkaan saisi olla pienten lasten hoidon järjestämistä ohjaava asia vaan politiikan tehtävänä on tarjota näitä vaihtoehtoja perheille

keskeisessä asemassa ovat työllisyysastetta talouden kasvua ja julkisen palvelutuotannon tuottavuutta vahvistavat uudistukset

mitä paremmin näissä rakenneuudistuksissa onnistumme sitä pienemmäksi jäävät julkisen talouden tuloihin ja menoihin kohdistuvat toimet

arvoisa herra puhemies

tässä edustaja maijala puhui edellä ja antoi vähän ymmärtää ikään kuin lappiin ei olisi tullut hankkeita mutta tämä ei pidä paikkaansa

on tämä sen verran suuren mittaluokan ongelma ettei pelkällä turpeenkäytön lisäämisellä tai biotalouden edistämisellä tämä talous oikene

parhaiten tässä työssä onnistutaan laajan sopimusyhteiskunnan avulla ja täällä eduskunnassa parlamentaarisella valmistelulla

olette ollut reilut pari vuorokautta puheenjohtajana ja olette onnistuneesti antanut jo ristiriitaisia lausuntoja leikkausten puolesta ja niitä vastaan

näin talouden kehitykseen voidaan luoda luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista ongelmien ratkaisemiseksi

aamutelevisiossa syytitte hallitusta siitä että jos jaksotetaan toimenpiteitä siten että velkaantuminen taitetaan pidemmällä aikavälillä niin sysätään tämä velkataakka tulevan hallituksen niskaan ja täällä sanoitte että järjenkäyttö on sallittu ja olettekin jaksottamisen kannalla

laajaan yhteistyöhön perustuva päätöksenteko on osoittanut toimivuutensa

arvoisa herra puhemies

toteutuessaan eläkeratkaisu voi pienentää kestävyysvajetta noin yhdellä prosenttiyksiköllä

nykyisen palkkaratkaisun jatkoksi tarvitaan pitkäkestoinen kattava ja maltillinen työmarkkinasopimus jossa palkankorotukset mitoitetaan avoimen sektorin kilpailukyvyn mukaan

yhdyn myös täällä muiden esittämiin kiitoksiin tästä lisätalousarvioesitykseen sisältyvästä järjestelystä jolla pienpuun energiatukeen varatut varat saadaan tuonne kemeran käyttöön

valtion on oltava valmis tukemaan tällaisen sopimuksen syntyä käytössään olevin keinoin siten että kotimarkkinoiden kannalta tärkeätä palkansaajien ostovoimaa tuetaan

sosialidemokraatit olisivat halunneet toteuttaa myös metropolihallinnon erityisesti maankäytön asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi pääkaupunkiseudulla

arvoisa puhemies

mutta täytyy kyllä samaan hengenvetoon todeta että tähän petopolitiikkaan kokonaisuudessaan tarvitaan tiukennuksia nykyisellään

luokalta joko ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen ja meillä tippuu tuossa vaiheessa tuhansia nuoria kelkan kyydistä niin sanotusti ja voi miettiä sitä paljonko yksi syrjäytynyt nuori yhteiskunnalle sitten maksaa

sitten näitten alle sisältyi liikennehankkeita useampia ja niitä nyt osittain tuli tuonne alueelle missä on näitä rakennemuutospaikkakuntia

miljardi euroa

ei ole mitään halpaa lystiä

valitettavasti tämä kaukosen siltahanke jäi vielä uupumaan tästä lisätalousarviosta ja siihen ei tullut rahoitusta

pelkkä peruskoulun suorittaminen ei takaa nuorelle paikkaa työelämässä eikä vastaa työelämän nykyisiin vaatimuksiin

tämän kriittisen nivelvaiheen koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseksihan tämä oppivelvollisuusiän pidentäminen on tehty mutta samalla on myös tarkoituksena keskeyttämisten vähentäminen

toisen asteen tutkinnon suorittaminen on käytännössä työmarkkinoille pääsyn ja jatko opintojen perusedellytys

kyllä pidän sitä ihan luonnollisena ja tärkeänä asiana että kun nyt puhutaan eläkeiän pidentämisestä niin pidennetään työuria myös sieltä alkupäästä ja nuoret saataisiin koulutukseen ja heille ammattia ja heidät sitä myötä mukaan työelämään

hallitus pyrki kokoamaan järjestämiskenttää sekä ammatillisessa koulutuksessa että lukioissa vastatakseen paremmin työelämän ja yhteiskunnan haasteisiin

järjestämällä hallintoa ja rakenteita pyrittiin edistämään opiskelijoiden tasa arvoa laadukkaiden koulutuspalveluiden saamisessa siten ettei opetusta antavien yksikköjen asema vaarantuisi

arvoisa puhemies

kannan huolta ikäihmisten asumiskulujen kasvamisesta

seuraavan vaalikauden aikana tärkeimmät rakenneuudistukset keskittyvät sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamiseen kuntien tehtävien määrään työmarkkinoiden toiminnan tehostamiseen ja maamme kilpailukyvyn vahvistamiseen

moni menee suurin toivein palvelutaloon ja vuokran lisäksi saa huomatakin pian maksavansa siivouksesta pyykinpesusta sairaanhoitajan käynnistä ateriapalveluista ulkoiluttamisesta

pidän tärkeänä tätä esitystä että näitten tarpeettomien seuraamusselvitysten laadinta vähenee ja tätä myötä byrokratia ja turha työ vähenee

sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisuudistuksen onnistunut läpivienti on avainasemassa julkisen talouden kestävyyden vahvistamisen kannalta

moni joutuukin tämän johdosta muuttamaan pois jos ei ole itsellä rahaa tai perikunta ei tule niin sanotusti avuksi

uudistuksen jatko pitää selvittää nyt eduskuntapuolueiden puheenjohtajien voimin koska palveluiden saatavuuden ja laadun osalta nykytila ei ole tyydyttävä

perheen heikko taloudellinen tilanne usein heikentää lapsen fyysistä ja psyykkistä terveyttä koulumenestystä ja vanhemmilta saatua huolenpitoa

onneksi tämä eläketulovähennys nyt auttaa osittain tähän asiaan

harmillisesti ministeri viitanen ehti poistua mutta tärkeä kysymys olisi se miten asumiskustannusten nousua voitaisiin hillitä ja tätä edullista asuntotuotantoa lisätä

haluan kuitenkin sen verran korjata tuota että on tehty päätös kouvolan ja itä suomen hovioikeuksien yhdistämisestä jolloin hovioikeuksien määrä tippuu kuudesta viiteen ja kahden hallinto oikeuden vähentämisestä

monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehtoja valmisteleva parlamentaarinen työryhmä on tehnyt rahoituksen selkiyttämiseksi hyvää pohjatyötä

toimeentulon riittämättömyyden syitä on monia mutta jälleen lisääntymässä olevat leipäjonot ovat osoitus siitä ettei sosiaaliturva riitä turvaamaan perustoimeentuloa tällä hetkellä kaikille

valitettavaa tietenkin on että toinen oli rovaniemeltä joka yhdistettiin jatkossa sitten oulun hallinto oikeuteen mutta jätän sen sitten muitten arvioitavaksi onko kyse paljosta tässä tapauksessa

tästä puolet hoidetaan kuntien omin toimenpitein ja puolet valtion toimesta

arvoisa puhemies

kansainvälisesti on olemassa lukuisia esimerkkejä siitä että vaalibudjettien koolle on asetettu rajoituksia

muun muassa kanadassa ranskassa italiassa ja portugalissa on käytössä eriasteisia rajoituksia vaalibudjettien koolle ja olisin tätä vasten suonut kyllä että olisi meilläkin otettu tämä kampanjakatto käyttöön

perhevapaiden nykyistä tasaisempi jakaminen parantaa erityisesti naisten työmarkkina asemaa sekä sitä kautta työelämän tasa arvoa

on selvää että kallistuvat vaalikampanjat asettavat erilaisista taloudellisista lähtökohdista tuleville ihmisille eriasteiset kynnykset asettua ehdokkaaksi ja ne myös vääjäämättä osittain vaikuttavat valituksi tulemiseen

työmarkkinoiden toimintaa voidaan parantaa pitämällä huolta riittävistä koulutusmahdollisuuksista jotta työvoiman osaamistaso vastaa työelämän kasvavia vaatimuksia

yleiskeskustelu on päättynyt

vaarana tässä on että nuoret ja yksinhuoltajat opiskelijat ja vähävaraiset ylipäänsä rajautuvat pois ehdokkuudesta jo pelkästään tämän läpimenokynnyksen myötä

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaisesti

arvoisa puhemies

talouskasvun tukemiseksi työllisyyden vahvistamiseksi sekä kestävyysvajeen poistamiseksi pitää toteuttaa rakenteellisia uudistuksia myös tulevalla vaalikaudella

arvoisa herra puhemies

sosialidemokraateille on tärkeää että säästöratkaisuja haettaessa pidetään huolta vähäosaisten toimeentulon turvaamisesta ja kaikille suomalaisille tärkeistä palveluista

miten valita kun esimerkiksi tuolla pohjoisessa raukoilla rajoilla ei ole tarjontaa

tämä äitiyspakkaus on suomalainen hieno innovaatio josta saimme äskettäin lukea että sitä on myös kopioitu maailmalla

syrjäkylillä ollaan liian köyhiä ja kipeitä että voitaisiin valita

ministeri sanoi puheenvuorossaan että valtiovalta voi omilla toimilla vaikuttaa parhaiten valtio ja kuntasektorin palkkoihin

ne haluavat hyvien alueiden työikäisiä

täytyy kertoa omasta kokemuksesta että tuli tarpeeseen kyllä itsellekin kun vauva ilmoitti etuajassa tulosta eikä tarvikehankintoja ollut muita ehtinyt vielä tehdä

jos ihmisellä on useita sairauksia tai hän tarvitsee paljon hoitoa tai hän on huonommalta alueelta terveyskeskukset ovatkin yllättäen täynnä eikä sinne saa aikaa

mitä konkretiaa tulette tekemään tämän palkkatasa arvon edistämiseksi

arvoisa puhemies

lisäksi kiinnittäisin ministerin huomiota tähän työn ja perhe elämän parempaan yhteensovittamiseen siinä mielessä että se ei koske vain tätä äitiyslomaa ja vanhempainvapaata koskevaa aikaa vaan yleisemmin kun lapset ovat pieniä ja iäkkäät vanhemmat tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa tulisi olla työelämässä joustoja esimerkiksi mahdollisuus tehdä lyhyempää työpäivää tai työviikkoa

viime aikoina mielenterveysongelmat ja niiden aiheuttamien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu on perustellusti ollut esillä julkisessa keskustelussa